mikäli venäjän vienti vetäisi niin kuin normaalisti meidän talous olisi tällä hetkellä plussalla prosentin verran ainakin mikäli uskomme valtiovarainministeriön markku stenborgia ja miksi emme uskoisi

millä ehdoin abortti voisi olla hyväksyttävä jos se on hyväksyttävä millä aikataululla ja millaisissa tilanteissa ja niin edelleen

toinen keskeinen ongelma niissä lähtökohtaoletuksissa joille tämä budjetti on rakennettu on se perusratkaisu jossa vältetään maksukykyisten verotusta jolloinka joudutaan tasapainottamaan budjettia painottuen pienituloisten leikkauksiin

arvoisa puhemies

toinen kysymys sitten kokonaan on jos ajatellaan että abortti ei ole toivottavaa oli se hyväksyttävää tai ei mutta se ei ole toivottavaa yhteiskunnallisesti niin kuin varmasti suurin osa myös aborttioikeuksien kannattajista ajattelee millä keinoin me parhaiten tässä yhteiskunnassa estämme abortteja vähennämme abortteja mahdollisimman paljon

arvoisa puhemies

en tiedä mikä positiivisuusvirus nyt on iskenyt kun huomaan kiittäväni jo toista hallituksen esitystä samana päivänä mutta minä olen iloisesti yllättynyt siitä että tähän on mahdollisuus

tämä ei johda vain siihen että meidän kotimainen ostovoima supistuu vaan siihen että se supistuu vielä erityisen vahingollisella tavalla jopa vahingollisemmalla kuin ne leikkausten miljardit yksistään antaisivat myöten koska pienituloiset ihmiset käyttäisivät ne rahansa täällä kotona kun taas suurituloiset ainakin osittain sitten kansainvälisessä kehyksessä

aloitteessani esitän että äitiyspäiväraha voitaisiin lapsen syntymän jälkeiseltä osin maksaa myös toiselle vanhemmalle jos äiti niin toivoo

tosiasiahan on että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä tulonsiirtojärjestelmä on kriisissä ja kaipaa huomattavan suurta päivitystä

tämä on sitten erillinen keskustelu abortin eettisyyteen nähden ja tästä meillä on kansainvälisesti aika paljon informaatiota että ne maat joissa abortin saaminen on kaikkein helpointa ovat yleensä myös maita joissa abortteja kaikkein vähiten tehdään ja joissa aborttien terveysvaikutukset ovat kaikkein vähäisimpiä usein myös maita joissa naisten lisääntymisoikeudet muuten ovat verrattain hyvällä mallilla

muistetaan ne tuhannet työväenliikkeen ihmiset ympäri maailmaa jotka ovat uhranneet elämänsä sen puolesta että myös kaikkein köyhimmät pääsisivät lääkäriin

meidän järjestelmämme jakaa ihmiset sellaisiin kategorioihin jotka ovat vanhentuneet jo ajat sitten joilla useimpien meistä kanssa onnen ja useimpia meistä todellisuuden kanssa on enää hyvin vähän tekemistä

vielä meillä on aikaa pyyhkiä historian sivuilta se pienen pohjoisen maan parlamentaarikko joka taisteli ja uhrautui jotta sairas lapsi ei pääsisi lääkäriin

tänä aikana lapsen ensisijaiseksi hoitajaksi lähes poikkeuksetta valikoituu äiti

on joitakin tilanteita joissa raha voidaan siirtää myös toiselle hoitajalle esimerkiksi äidin kuollessa taikka vakavan sairauden sattuessa mutta pääsääntö on että vain äiti voi käyttää äitiysrahan

meidän järjestelmämme vaatii sellaista byrokratiaosaamista joka usein pääsee muodostumaan vasta yrityksen ja erehdyksen kautta jopa sukupolvien ahkeran tuenkäytön myötä ja jota yhtäkkiä pulaan joutunut ihminen ei osaa hyödyntää

tämän kaiken lisäksi haluaisin tähän vielä korostaa myös aborttia tekevän henkilön oikeuksia suhteessa tähän rauhalan tekemään aloitteeseen

äitiysrahan korvamerkitsemistä äidille on usein perusteltu biologisilla seikoilla äidin tarpeella toipua synnytyksen jälkeen lapsen oikeudella imetykseen mutta aina nämä perustelut eivät päde

meidän järjestelmämme on joiltakin osin jopa ennakoimaton ja mielivaltainen ja siten ei täytä edes niitä perustavanlaatuisimpia vaatimuksia joita jo perusturva sanan se turva osuus edellyttää

minä luulen että jos minä joutuisin jossakin tilanteessa tekemään abortin niin minä toivoisin että siellä olisi sellainen henkilökunnan jäsen vastassa joka suhtautuu vähintäänkin neutraalisti tähän asiaan ei ainakaan kovin hostiilisti minuun ja päätökseeni ja että tällä tavalla myös

arvoisa puhemies

puhuin itse dekriminalisointimallista joka on eräänlainen kolmas tie joka ei ole saksan bordellilaitoksen malli eikä myöskään ruotsin abolitionistinen malli

meillä on sama lainsäädäntö myös adoptioperheissä vaikka adoptioäiti ei tietenkään synnytä eikä imetä ja vaikka biologia on säilynyt ennallaan siitä asti kun lainsäädäntö on laadittu niin tosiasiallisesti työelämä on muuttunut niin että joissakin ammateissa on mahdollista lähteä takaisin töihin varsin varhaisessa vaiheessa tai huolehtia imetyksestä työnteon ohessa

käsittelyajat eivät pidä

jos me haluamme säätää lainsäädäntöä joka oikeasti nopeasti parantaisi seksityöntekijöiden rikosoikeudellista suojaa niin me voisimme säätää vaikkapa työperäiset saatavat ulottumaan myös seksikauppaan

keskittyminen toimeentulotukeen ja yritykset pitää kiinni käsittelyajoista vievät resurssit muulta sosiaalityöltä siitä mitä sosiaalityö on alun perin tarkoittanut ja sosiaalityön asiakkaiksi kategorisoituvat myös sellaiset ihmiset joilla ei varsinaisesti ole mitään sosiaalityön tarvetta jotka ovat pelkästään köyhiä

ainoa mikä estää meitä tekemästä tätä on ideologiset syyt se että meillä on voimakas ryhmä ihmisiä jotka eivät halua että seksikaupan yhteydessä käytetään sanaa työ

käytännössä tämä ideologinen syy tarkoittaa näiden ihmisten kohdalla sitä että hyvinkin köyhät ihmiset hyvinkin köyhistä maista tänne tulevat ihmiset menettävät valtavia summia tienaamiaan rahoja suomen valtiolle koska mikään ongelma ei sitten toisaalta ole takavarikoida valtion kassaan niitä samoja rahoja

arvoisa puhemies

tässä kriittisessä kohtaa äitiysrahajärjestelmä ei ainoastaan ohjaa vaan suorastaan pakottaa siihen että ensisijainen hoivavastuu on aina äidillä

minun nähdäkseni matkalla perustuloon joka on minusta ainoa järkevä vaihtoehto se että nykyiset tukijärjestelmät keskitetään yhteen paikkaan tässä tapauksessa toivoakseni kelaan voi olla iso askel siihen suuntaan että ehkä me joku päivä pääsemme myös turhista kategorioista eroon tai pystymme luomaan järkevämpiä kategorioita tilalle

suomen punainen risti pitää tätä erittäin huolestuttavana pakolaisneuvonta vastustaa suurimmilta osin

sen puuhamiehinä on toiminut neljä valkoihoista keski ikäistä eliittiin kuuluvaa miestä

sen vuoksi en esitä suoraan äitiysrahan poistamista ja siirtymistä vanhempainrahaan vaan mallia jossa äidin toiveesta olisi mahdollista perheen neuvotella myös toisenlainen järjestys kuin mikä tällä hetkellä käy laatuun

useimmat näistä lausujista ovat sitä mieltä että asioiden ripeä käsittelytahti ei sinällään ole ongelma mutta arvostelevat hallituksen esityksen huonoa valmistelua huonoa asiantuntijatahojen kuulemista ja sitä että pikaisuuteen pyritään oikeusturvan hinnalla

katukauppa sinällään erityisesti näillä leveysasteilla on erittäin pieni osa prostituutioilmiöstä ylipäätään ja varsinkin kännyköiden ja internetin yleistymisen myötä entistä pienempi

nyt täällä vingutaan kuinka meitä ei suvaita ja meillä ei ole tilaa tässä yhteiskunnassa

minä myös olen ilolla seurannut sitä mitenkä kela on viime vuosina omassa toiminnassaan pyrkinyt vähentämään sitä byrokratiataakkaa ja pyrkinyt sellaiseen viranomaiskieleen joka olisi ihmisten ymmärrettävissä ja tavoitettavissa

jos lain tosiasiallisena tarkoituksena on kysynnän väheneminen niin kyllä minä toivoisin että se olisi esitetty myös lakiesityksen kohdassa lain tarkoitus ja että lakiesitys sisältäisi jonkinnäköisen suunnitelman siitä miten aiotaan jatkossa selvittää toteutuuko tämä tarkoitus vai eikö toteudu

toimeentulotuen siirtäminen kelaan niiltä osin kuin kysymys on pitkälti mekaanisista laskelmista on vain luonnollinen osa tätä perin hidasta ja vähän kömpelöä etenemistä mutta silti etenemistä oikeaan suuntaan

mitäpä jos onkin niin että tämän lakimuutoksen myötä tapahtuu vääriä arvioita

tätä väitettäni perustelen sillä että silloin kun käytiin keskustelua kerjäämisen kriminalisoinnista useat oikeusoppineet ottivat kantaa ja arvioivat että tämäntyyppinen lainsäädäntö olisi etnistä syrjintää

mitäpä jos käykin niin että me olemme tässä osallisia ihmisten lähettämiseen kuolemaan tai altistamiseen vakaville ihmisoikeusloukkauksille joita ei olisi sattunut jos tätä muutosta ei tehtäisi

minä haluaisin vielä huomauttaa että esitys pohjaa selvitykseen jonka laati kaksi oikeuspoliittisen koulutuksen saanutta ihmistä pitkälti viranomaisraporttien ja varsin rajatun viranomaisryhmän haastattelujen pohjalta

nyt tässä lakialoitteessa toimenpiteiden kohde on jopa selvemmin tietty etninen ryhmä kuin oli silloin kerjäämisen kriminalisoinnista käydyn keskustelun yhteydessä

me emme saa sitä koskaan tietää koska meidän järjestelmässämme ei ole mitään mekanismia jonka kautta seurattaisiin mitä tapahtuu niille ihmisille jotka lähetetään pois suomesta

arvoisa puhemies

lyhyesti vain tästä veronumerosta joka sinällään varmasti on positiivinen uudistus ja on vähentänyt harmaata taloutta mutta siihenkin liittyy se kiertämisen mahdollisuus

missään vaiheessa tässä prosessissa osallisena ei ole ollut seksityöntekijöitä

missään vaiheessa tässä prosessissa ei ole kuultu niitä alan kentällä toimivia tutkijoita taikka sosiaalityöntekijöitä jotka yksissä tuumin vastustavat tätä lakia

voi olla että joku katoaa joku uhriutuu takaisin ihmiskauppaan joku päätyy johonkin vankilaan

esimerkiksi sitä kautta että ainoastaan osa palkoista ilmoitetaan verottajalle on mahdollisuus edelleen ylläpitää aika laajaakin harmaata sektoria siinä veronumerollisten työntekijöiden ohessa

suomessa ei ole todettu kerjäämiseen liittyvää ihmiskauppaa mutta jos sellaista ilmenisi silloin ihmiskaupan uhreja tulisi auttaa ei rekisteröidä ja siivota pois silmistä

yleensä kun poliitikot tekevät jotenkin kiistanalaisia ja omaatuntoa kolkuttelevia päätöksiä siihen päätökseen lisätään aina vetoomus siitä että kyllä vaikutukset pitää sitten jälkikäteen arvioida ja tästä raportoida eduskunnalle miten kävi

vielä haluaisin huomauttaa että vaikka pohjoismaissa nyt ollaankin tässä suhteessa harhapoluilla niin onneksi kansainvälisessä keskustelussa kuitenkin itsekin kannattamani dekriminalisointimalli tuntuu saavan enemmän tukea osakseen

tästä minä koetin sanoa että niin kauan kuin oletetaan että myöskään sillä harmaan talouden työntekijällä ei ole intressiä paljastaa sitä toimintaa ja tällaisia rakenteita pidetään yllä me emme tosiasiallisesti pääse kiinni sinne

näin toki onkin mutta jos tulet suomeen työntekijänä sinulla on myös lukuisia sellaisia oikeuksia ja sellainen turvaverkko jonka vetää jota hän pyörii joita kerjäläisellä ei ole

tällä kertaa sellaista lisäystä ei voi tehdä koska meillä ei ole tapaa jolla me arvioisimme sitä menikö tämä nyt mönkään ja kuinka pahasti

muun muassa ykn naisjärjestö on ottanut kantaa sen puolesta

lisäksi kaikki ne lieveilmiöt joita tällä lailla halutaan ehkäistä tai vähentää on jo itsessään kriminalisoitu tai sitten ne ovat luonteeltaan sellaisia että niitä ei voi kriminalisoida

pyhää kirjaamiss

mitähän pahaa antaisi oikeuden alueellisiin kerjäämiskieltoihin on käytännössä köyhyyden siivoamista pois silmistä

meillä on erittäin pitkä ja erittäin synkkä historia siitä mihinkä tällainen köyhyyden kriminalisointi johtaa

meillä on vuosisatojen dokumentaatio viranomaisten mielivallasta jolloin sain suojattomuuden ja aiheuttaa artis joillain sodan ja lainsuojattomuuden aiheuttamasta altistumisesta muiden hyväksikäytölle

se on myös itsessään oikeusloukkaus silloin jos ajatellaan että pelkästään sen takia että ihminen on köyhä tai tietyn etnisen ryhmän jäsen hänellä ei olisi oikeutta tiettyihin kaupungin liituraitakortteleihin joissa meidän poliitikkojen ei tarvitsisi köyhyyttä nähdä

oma kokemukseni toimeentulotuen saajana ja leipäjonoista jätti sellaisen käsityksen että kaikkein pahinta ei ole se että sitä rahaa on vähän

erityisen ikävän tästä aloitteesta tekee se että se on niin helppo asettaa osaksi romanien vuosituhantista sortoa joka sinällään on surullinen osoitus ihmisen muuttumattomuudesta

kaikkein pahinta on se että ei koskaan tiedä onko sitä rahaa ensi kuussa koska järjestelmä on niin monimutkainen että sitä on mahdotonta hallita ja sen varaan on mahdotonta laskea mitään

tästä näkökulmasta käsin myös ihmisoikeusjärjestöt ovat vakavasti arvostelleet niitä romanien syrjinnän muotoja joita tässä osittain aikaisemmin edustaja satonen jo luetteli jättäen kuitenkin mainitsematta esimerkiksi ranskan isot romanikylien purkamiset ja karkotukset jotka siellä ovat viime aikoina olleet paljon julkisuudessa

ei meillä mennä enää luukulta luukulle kun niille luukuille ei edes pääse ne ovat lukuisten barrikadien ja puhelinsoittojen ja erilaisten vaihteiden ja nettipalveluiden takana

nimenomaan romanit ovat usein olleet yhteiskunnan köyhimpiä yhteiskunnan syrjityimpiä ja monenlaisten kriminalisointien kohteina

tätä epävarmuutta aiheuttavat muun muassa perustuslakivaliokunnan kesäkuinen päätös ja perustuslakiasiantuntijoiden talven mittaan julkisuudessa esittämät epäilykset esimerkiksi lavapuron ja hidenin

jos perustulo säädetään liian pienenä siitä seuraavat ainoastaan halpatyömarkkinat ja työssä käyvien köyhyys

mikäli osoittautuu että pakkoliitokset vaativat perustuslain muuttamista varsinkin suurten kaupunkiseutujen yhdistämissuunnitelmat kuivuvat kasaan sellaisina kuin niitä nyt esitetään

minä haluan ensin nähdä mitenkä hoivavapaat sidotaan tähän kotihoidon tuen korvamerkitsemiseen ja vasta sitten muodostaa kantani siitä

toiseksi minä olen vähän huolissani siitä että täällä keskustellaan vain malleista kun kuitenkin me kaikki olemme suurin piirtein tietoisia siitä että jokaisella täällä mainitulla mallilla saadaan aika hyvin järjestettyä ne peruspalvelut ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet tai voidaan mennä aika pahasti kiville

toki vanhempainetuuksista on kummassakin kysymys mutta ihan eri kohdasta lapsen lapsuutta ja eri kohdasta perheiden tilannetta

tästä äitiysrahan mahdollisesta jakamisesta toisin ei ole puhuttu kauhean paljon

sen takia minä toivoisin enemmän fokusta sinne ihmiseen siihen kansalaiseen kun me kuitenkin olemme kansan edustajia emme kuntien edustajia

mutta minä toivon että tämä lakiesitys osaltaan on mukana käynnistämässä sellaista keskustelua että huomataan että tällaisiakin jäykkyyksiä meidän järjestelmässä jo on ja että ne tulisi purkaa jos me tavoittelemme sellaista vanhempainvapaa vanhempaintukijärjestelmää joka oikeasti tukisi perheitä eikä tekisi niiden elämää

arvoisa puhemies

on aivan oikein että me pyrimme jälleen elvyttämään yliopistoja ja akateemisen maailman niin sanottua kolmatta tehtävää

ministeri henriksson mainitsemastanne listasta vain kaksi tahoa on oikeasti jossakin tekemisissä seksikaupan kanssa kentällä ja näistä kahdesta tahosta kaksi vastustaa tätä lakiesitystä

me tarvitsemme meidän päätöksentekomme tueksi sellaista yhteiskuntapoliittista huolellista ajattelua ja tutkimusta jota tällä hetkellä on varsin vähän saatavilla sen vuoksi että tiedemaailma ja päätöksenteko kohtaavat huonosti

selvitys on saanut varsin laajan akateemisen kritiikin osakseen ja kyllä minä nyt rehellisyyden nimessä toivoisin että sekin jollakin lailla huomioitaisiin silloin kun näistä ruotsin kokemuksista puhutaan

mutta sitä uudistusta ei voi toteuttaa sillä lailla kuin tässä esityksessä nyt ollaan tehty

ruotsissa on monia muitakin seksikaupan asiantuntijatahoja jopa parempia asiantuntijatahoja kuin korkeat virkamiehet

tässä jotenkin oletetaan että hallitus voisi tilata ongelmanasetteluja ja näinhän ei tapahdu

tässä ajassa ehtii ehkä syödä aamu ja iltapalan pukea riisua laittaa yöpuvun päälle pestä hampaat aamulla pestä hampaat ja pestä naaman

yliopistojen kolmannen tehtävän panoksen pitäisi olla nimenomaan se että se omaehtoisesti tunnistaa näkee ja muokkaa sellaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja joita me emme vielä näe

siihen ei enää mahdu sellaisia asioita kuin iltasadun lukeminen leikkiminen päivän tapahtumista keskusteleminen itkeminen kiukuttelu jotka kaikki niin me ajattelemme ovat sellaisia asioita jotka kuuluisivat jokaisen lapsen oikeuksiin joihin jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus yhdessä vanhempiensa kanssa

mutta todennäköistä on että jos oikeusvaltion perusperiaatteisiin kuuluvasta huolellisesta tutkinnasta tingitään niin niitä mokia sattuu kumpaankin suuntaan ei pelkästään niin että turvapaikkaan periaatteessa ehkä oikeutettu ihminen tuleekin palautetuksi vaan myös niin päin että he jotka eivät olisi siihen oikeutettuja saattavat sellaisen saada

on hyvin tavanomaista että päiväkodin kautta kiertäminen lisää sitä työmatkaa sillä puolella tunnilla

ehkä hurjinta minun mielestäni oli että kun tästä asiasta eräässä viranomaistapaamisessa kysyin niin kävi ilmi että tämä näkökulma mitenkä tämä laki toteuttaa lapsen oikeutta vanhempiinsa ei ollut tullut kolmikantaneuvotteluissa millään lailla esiin

tässä meille tulevassa lakiesityksessä säännöksestä voidaan poiketa työ ja elinkeinotoimiston arvion pohjalta jos siihen on pätevä syy

se on hyvä asia ja se osoittaa että temissä löytyy kuitenkin sellaisia virkamiehiä joilla on ymmärrystä siihen että ihmisten tilanteet ovat hyvin erilaisia ja joskus säännökset voivat olla todella kohtuuttomia

arvoisa puhemies

varsinkin nyt espanjan tilanteen jälkeen olisi tärkeätä puhua suomessa jälleen pankkien pilkkomisesta toimintaperiaatteen mukaan

meidän lainsäätäjien näkökulmasta kuitenkin se että tällainen asia jätetään yksittäisen virkamiehen harkintavaltaan on vähän hasardia

kun sitä nyt ei ole erotettu virtuaalitoiminnasta me joudumme kuitenkin tukemaan koko pankkisektoria myös sitä osaa jota ei yhteiskunnan toimivuuden kannalta olisi tarpeellista tukea

ja me tiedämme että työvoimahallinnossa työkkärien ihmiset jotka näitä päätöksiä tekevät tekevät niitä aika kovan paineen alla jo nyt ja että siellä ei mitenkään aikaa inhimilliselle harkinnalle ja yksilölliselle pohdinnalle tulevaisuudessa ole ainakaan enempää kuin tänä päivänä

pääministeri katainen tässä peräänkuulutti uusia avauksia

pankkien pilkkominen toimintaperiaatteen pohjalta ei ole uusi avaus se on vanha ja jo toimivaksi koeteltu avaus mutta se on noussut euroopassa uudelleen esiin nyt tämän kriisin myötä

tästä syystä vetoaisin hallituspuolueisiin tai niihin kolmeen hallituspuolueen jäseneen jotka vielä tässä ovat salissa että vakavasti harkitsisivat sitä voisiko tätä harkintaa erityisesti pienten lasten vanhempien osalta nostaa myös sinne ihan lain tasolle ettei se jäisi pelkästään harkinnan varaan

edustaja wallinheimolle toteaisin että nämä prosentit ovat kuitenkin nykyisen tutkimusrahoituksen kokonaismäärästä josta niin sanottua vapaata akateemista tutkimusta on kuitenkin vain osa

se luotiin niitä hetkiä varten jolloinka kansallisvaltioiden harkintakykyyn ei täysin voi luottaa koska oltiin kokemuksen kautta opittu että aina siihen ei voi luottaa

minä sanon että yksi asia maksaa enemmän kuin mikään muu meidän vaihtoehdoistamme ja se on ihmisoikeuksista niistäminen

minusta tässä tapahtuvaa poliittista ohjausta tai ehkä pikemminkin virkamiesohjausta mitä se ehkä todellisuudessa tulisi sitten olemaan ei pidä lainkaan vähätellä